arvoisa puhemies

odotin että hallitus olisi kunnianhimoisella ohjelmalla paikannut sitä vakavaa luottamuspulaa jota se ennätti aiheuttaa farssiksi kääntyneiden hallitusneuvotteluiden aikana

nostettiin kädet pystyyn

hallitukselta puuttuu kokonaiskuva yhteiskunnan kehittämisestä

jos leikkaus ja parannus ovat tämän hallituksen mielestä synonyymejä on ilmeisesti äidinkielen opetuksessa tapahtunut ministereiden ja allekirjoittaneen kouluvuosien välissä jotain merkillistä

arvoisa puhemies

jo aiemmin tänään debattiosuudessa keskustelimme perhepolitiikasta siitä mitä hallitus haluaa tehdä perheen ja työn yhteensovittamiseksi siitä kun vallitsee minusta laaja yhteinen kansallinen ymmärrys sen asian parantamisesta

hallitusohjelmassa on monia myönteisiä kirjauksia isien hoitovastuun mahdollistamisesta osa aikatyön lisäämisestä pienten lasten vanhemmille ja niin edelleen

on syytä kysyä hallituksen ministereiltä tuleeko konkreettisia toimia perheen ja työn yhteensovittamiseksi ja ennen muuta kaipaan yhä vastausta siihen mitä tarkoittaa hallitusohjelman eriskummallinen kirjaus kotihoidon tuen tulevaisuudesta

yksinhuoltajille onneksi on sentään tulossa toimeentulotukeen erityinen kohdennus kiitos siitä ja päivähoidon kehittämisessäkin yksinhuoltajat huomioidaan kiitos siitä

leikkaatte kuntien valtionosuuksia ja on aivan selvää että kuntasektorin naisvaltaiset alat saavat tyytyä jatkossa olemattomiin palkankorotuksiin sillä konkurssikypsiksi ajautuneilla kunnilla ei ole varaa kuin kauniiseen kiitokseen

kun samaan aikaan teollisuuden miesvaltaiset alat vaativat tuntuvaa korotusta tuloihinsa ovat sukupuolten väliset palkkaerot ehkä pikemminkin kasvamassa kuin supistumassa

arvoisa puhemies

ennen vaaleja likipitäen jokainen puolue lupasi omaishoitajien aseman selkiyttämistä muun muassa sen tuen siirtämiseksi kelalle maksatukseen

tätä kuitenkaan ei ohjelma lupaa

oikeastaan tekisi mieli sanoa että omaishoitajien joita on suomessa yhä enenevä määrä tiedämme tuon hoitomuodon taloudellisen ja inhimillisen mielekkyyden arvassa lukee tämän hallituksen osalta

arvoisa puhemies

on ollut ilo jälleen kerran kuulla hallituspuolueiden edustajilta erittäin myönteisiä kannanottoja liittyen opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen ja yths kokeilun pysyväksi tekemiseen ja lainsäädännöksi saattamiseen myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta

toivon totisesti kun edustajat täällä ovat käyttäneet painavia ja hyviä puheenvuoroja ja kaikin tavoin kannattaneet tätä esitystä joka on kirjattu myös kataisen hallituksen ohjelmaan hyvin yksiselitteisesti että tämä asia tulisi mahdollisimman nopeasti päätökseen

tämä on myös opiskelijoiden edunvalvonnallinen näkökulma ja tiedämme että tätä päätöstä odotetaan mihin tulokseen hallitus tässä on tulossa

kaiken sen hyvän puheenvuoron joka hallituksesta nyt tämän tiimoilta kuuluu olisi syytä tulla pian todeksi

olen lukenut ohjelman näen nämä hyvät kirjaukset mutta kuten kerrottua ja mainittua ja yleisesti todettua valtion taloudellisesta tilanteesta hallituksen kaavailemista leikkauksista en ole nähnyt kirjausmuotoiluissa saati rahalupauksissa mitään sen kaltaista että voisimme olla vakuuttuneita siitä että nämä hyvät tavoitteet konkreettisesti toteutuisivat

kaikki tiedämme että ennen vaaleja edellisen hallituksen aikana tehdyn selvityksen mukaan vanhempainvapaan järjestelyt täysimääräisesti toteutettuna hiukan mallista riippuen kustantavat satoja miljoonia

kysymykseni ja huoleni kohdistuvat siihen miten me voisimme edetä pienin askelin tätä kohti koska kaikki ymmärrämme että täysimääräisesti tätä ei voida toistaiseksi toteuttaa

meidän ehdotuksemme keskustassa oli esimerkiksi se että puolitoistavuotiaiden lasten kotihoidon tukea olisi voitu korottaa siihen asti että lapsi on puolitoista jolloin kotihoidon mahdollisuus olisi ollut kannattavampaa myös taloudellisesti

eiköhän viimeistään tämän keskustelun aikana ole kaikille puolueille oppositiosta tai hallituksesta riippumatta tullut selväksi se miten tiukoissa talouden raameissa elämme

vielä sitten puhemies siitä kun edustaja grahn laasonen viittasi perheministeritavoitteeseen mitä joillakin puolueilla oli ennen vaaleja

ei kysymys ole siitä että uskoisimme yhden ministerin hoitavan suomen lasten ja nuorten ja perheiden asiat kuntoon vaan siitä että niin valtionhallinnon kuin kunnallisenkin hallinnon tasolla tiedämme että lasten ja nuorten ja perheiden asioita pitäisi tarkastella paremmin kokonaisuutena

tätä on kuntatasolla monin paikoin jo toteutettu eri puolilla eri kaupungeissa ja tätä ajattelua olisi hyvä tuoda myös valtionhallinnon tasolle

viitaten vielä tuohon äsken käytyyn debattikeskusteluun

oli ilo kuulla työministeri ihalaisen arvio tästä ikääntyneiden eläkeikää lähestyvien asemasta työelämässä ja myös hänen vähintäänkin rivien välistä tulkittu harmistuksensa ylijohtaja vartiaisen puheenvuorosta joka ei totta tosiaan ollut omiaan lisäämään sitä tärkeää välttämätöntä asenneilmaston muutosta joka suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan jotta me pääsemme aidosti kohti työurien pidentämistä myös työelämän loppupäästä

se tarkoittaa keskustan mielestä kuten olemme avoimesti todenneet eläkeiän nostamista vaiheittain mutta me tarvitsemme myös toimenpiteitä jotta ihmiset itse kokevat motivoituneisuutta jaksamista ja työhyvinvointia siinä määrin että ilman mekaanista nostoakin haluaisivat jatkaa pidempään

sinällään hän on yksittäinen ajattelija mutta edustaa kuitenkin valtion virkamiestahoa ja olisin näissä puheenvuoroissa varsin maltillinen ajassa jossa nämä kysymykset ovat äärimmäisen herkkiä

olisin varovainen myös siksi että meillä täytyy olla käytössä koko keinopatteristo jotta suomalainen talous saadaan nousuun ja siksi työelämään liittyvät ratkaisut ovat siinä ehdottomasti keskeisimpiä

arvoisa puhemies

sivuan lyhyesti elinkeinoministerin alaa tai oikeastaan koko suomalaisen menestyksen näkökulmaa ja viittaan aivan kuten edustaja rantakangaskin täällä keskustan puheenjohtaja sipilän maanantaiseen avaukseen liittyen kasvurahastoon

ensinnäkin toivoisin ja haluan uskoa siihen että hallituspuolueetkin ottavat vastaan nyt kaikki varteenotettavat ideat kasvun tukemisesta vaikka ne esitettäisiinkin oppositiopuolueesta

tällaisista noin kolme timo sijoittajia olisi mahdollista rahoittaa kaikkia sellaisia hankkeita jotka tukisivat uusien työpaikkojen syntyä

en usko että tästä salistakaan löytyy yhtään sellaista joka omistaisi viisasten kiven joka varmasti vakuuttaisi mikä on se ala tai yksittäinen yritys jonka turvin suomi jatkossa nousee

siksi me tarvitsemme rohkeita investointeja rohkeita kokeilujakin luovan ajattelun tukemista ja sellaiseen kasvurahasto olisi omimmillaan

lähtökohtaisesti sen vahvimmat panostukset tulisi kohdistaa ensisijaisesti ja nopeimmin biotalouteen ja bioenergiaan liittyviin ratkaisuihin tämän hiilenmustan politiikan keskellä

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti työelämä ja tasa arvovaliokunnan käsittelyssä olleista tämän syksyn asioista nostan esiin harmillisen esityksen

tällä osa aikalisäjärjestelmällä on ollut mahdollisuus antaa hengähdystauko erityisesti henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa työtä tekeville ja palkata osa aikalisäkauden ajaksi osa aikatyöhön siis siihen paljon pääministerinkin peräänkuuluttamaan osa aikatyöhön työ ja elinkeinotoimiston osoittama työtön työnhakija

tällä osa aikalisällä me pystyisimme ikään kuin hoitamaan osan yhteiskuntatakuun asettamista velvoitteista ja toisaalta tuomaan helpotusta sinne iäkkäämpien työntekijöiden arkeen josta puheeni alkupuolella halusin mainita

tämä jollain tavalla kalskahtaa samanlaiselta pyrkimykseltä kuin vuorotteluvapaan lakkauttamissuunnitelmat joita hallituksella oli ja jotka onneksi pystyttiin torjumaan

kaikki toimenpiteet jotka lisäävät joustoa nuorten työllistymistä ja toisaalta iäkkäämpien työntekijöiden jaksamista on syytä ottaa käyttöön ja tähän olemme hallituksen suunnitelmissa ensi vuoden osalta kohdistaneet vahvan kritiikkimme wton edustaja mäkisalo ropponen ja poissaolot edustajat kaunat rauhala paloniemi ja

arvoisa puhemies

on erityisen tärkeää että kun teemme nyt lain jonka lupaus paremmasta on kovin suuri ja liittyy ja kohdistuu tulevaisuuteen lasten ja nuorten hyvinvoinnin kautta meidän on varmistettava että tämä sovittu pelisääntö siitä miten oppilashuolto tulevaisuudessa rahoitetaan valtion ja kuntien kesken että tämä lupaus ja sopimus pitää ja että kuntien tässä tiukassa taloustilanteessa on todella mahdollista toteuttaa nämä sovitut määräajat avun saamisesta ja tukipalveluiden hyödyntämisestä lapsen ja nuoren elämässä

tähän liittyy paljon odotuksia tämä on kauan kaivattu laki

tämän valmistelu käynnistyi jo edellisellä hallituskaudella ja on hyvä ja hienoa että tämä nyt opetusministeri gustafssonin ja sosiaali ja terveysministeriön yhteistyöllä on saatu valmiiksi

ymmärsin vielä niin että tätä on lausuntokierroksen jälkeen viilattu mikä on tietysti hyvä että yksityiskohtia eri tahojen ja intressiryhmien näkökulmasta on parannettu ja lakia saatu siten käytännössä varmasti toimivammaksi

minusta olisi hyvä jos tämän lain yhteydessä myös osaisimme katsoa hiukan kauemmas ja miettiä miksi järjestelmämme on sellainen että tarvitsemme lapsen ja nuoren elämään näin paljon yhteiskunnan tukitoimia oli sitten kysymys kuraattoripalveluista tai kouluterveydenhuollosta

kun suomi on juossut pisa tulosten perässä olemme panostaneet opettajien pedagogiseen osaamiseen ja tiedolliseen asiantuntemukseen olemmeko kenties menettäneet jotain siitä roolista joka opettajalla on hyvä olla myös lapsen kasvattajana ja kodin ja koulun yhteistyön vaalijana siellä koulun puolella

arvoisa puhemies

on ilo huomata että totesitte puheenvuorossanne monia sellaisia asioita joita keskustan alkoholipoliittinen asiakirja alkutalvesta jo on esittänyt liittyen muun maussa alkoholin hinnoitteluun ravintola ja kotianniskelukäytössä ja sen erottamiseen ja toisaalta myöskin kotimaisen pienpanimo ja tilaviini ja tilaliköörikulttuurin tukemiseen ja sitä kautta myös pienyrittäjyyden ja maaseudun yrittäjyyden tukemiseen

tiedän ja vahvat puheet kertovat että asian valmistelu on ollut varsin tuskaista ja työlästä tässäkin hallituskokoonpanossa koska kaikkien hallituspuolueiden intressissä ei ollut tämän lain saattaminen eduskunnan käsittelyyn asti

se ei ole niin tiukka ja lasten ja nuorten parasta ajatteleva kuin ehkä olisimme toivoneet mutta siitä huolimatta kiitokset ministerille joka sinnikkäästi tämän puristi eteenpäin niin että saimme tämän vihdoin nyt eduskunnan käsittelyyn

kun totesin että laki ei kuitenkaan tällaisena kuin se nyt eduskunnalle tuodaan aivan vastaa niitä odotuksia niin erityinen harmi koskee sitä että tämähän ei ole laki alkoholin mielikuvamainonnan rajoittamisesta

olemme tyytyväisiä siitä yksittäisestä detaljista että alkon väkevien juomien nimien ja hintojen esittäminen voidaan jatkossa tehdä selkeämmin ja paremmin

mutta mitä tulee tähän lasten ja nuorten näkökulmaan josta lain yleisperusteluissakin todetaan niin se on jäänyt tässä puutteelliseksi

mutta tuon jälkeen alkoholimainonnan vaikutuksista on saatu uutta tutkimustietoa sen jälkeen siis kun mietojen alkoholijuomien mainonta vapautettiin

mutta kun kaikki tiedämme että alkoholin kulutukseen vaikuttaa sen saatavuus sen hinta ja myös sen markkinointi ja sen käytöstä syntyvät mielikuvat tätä kohtaa on nyt tervettä meidän päättäjien ryhtyä rajoittamaan

laajemmin on hyvä että täällä on sivuttu tätä isompaa alkoholipoliittista uudistustarvetta josta todellakin hallituksella on valmistelua ja sitä on lupa ja toive odottaa tällä hallituskaudella eteenpäinvietäväksi

kysymykset ovat kinkkisiä poliittisia ja intohimojakin herättäviä mutta toivon ja luotan siihen että uudella ministerillä riittää kunnianhimoa tämän lain tuomiseksi eduskuntaan

keskustan päätavoitteet alkoholilainsäädännön uudistamiselle josta tämä mielikuvamainonnan ja nyt käytännössä vain alkoholimainonnan rajoittaminen on yksi osa

sekin pitää tarkastella

me olemme vahvasti alkon monopoliaseman säilyttämisen kannalla ja luotamme siihen että alkoholin hintaa tulee harkiten kaikissa juomaluokissa nostaa siten että hengenvaarallinen korvikejuominen ei lisäänny niiden ihmisten kohdalla joille alkoholi on todellinen sairaus ja ongelma

uskon että valiokunnalle jää joitakin viilauksia koskien esimerkiksi televisiossa esitettävää urheilutapahtumien alkoholimainontaa koskien radiomainontaa

en tiedä pystynkö vastaamaan tuohon edustaja virolaisen sinänsä varsin tavoiteltavaan haasteeseen ikään kuin tämmöisen uuden visionäärisen ajattelun herättämiseen

nimittäin aikaisemmin käyttämässäni puheenvuorossa ruodin tätä te toimistojen tilannetta ja mahdollisuuksia tällä verkostolla tällä henkilöstömäärällä hoitaa suomalaista työllisyyttä ja valitettavasti myös suomalaisten työttömyyttä

meillä ei ymmärtääkseni toistaiseksi ole ollut suurta ongelmaa siinä etteikö työllisyysmäärärahojen taso olisi ollut riittävä mutta siinä on ollut ongelmaa että meillä ei ole ollut te toimistoverkostolla kapasiteettia näiden rahojen myöntämiseen

tiedon mukaan ainakin elokuun lopussa niitä oli vielä käyttämättä tälle vuodelle parisataa miljoonaa euroa siis kaikelle sille jolla me aktivoisimme työttömiä ihmisiä takaisin työelämään ja työkyvyn ylläpitämiseen

näin ei saa käydä ensi vuoden budjetin suhteen vaan voimavarat pitää olla riittävät niin että varmasti kaikki työllisyyden parantamiseen käytössä olevat varat tulevat käytettyä että se ei jää hallinnosta rakenteista ja virkamiehistä kiinni

on nähnyt kirjoituksia siitä että oulu toista parempi peseminen maahanmuuttopolitiikan eurooppa sisältä sen asiat ei siirretä valtiolta ongelmia kuntakentälle vaan julkinen talous on kokonaisuus

gtyövoimaperäiseen maahanmuuttoon vastauksia mutta älä silti netota sen tieni vie ainakin poliisi on ymmärrettävää että yliedustettuna lunnasseksuaalihäirinnöissä muistaakseni professori terttu utriainenkin tästä toi huolensa eikä ihan niinku kunnat tervehtivät nyt tätä muutosta ilolla toisin kuin viime hallituskaudella ja myöskin tämä tavoite tehtävien vähentämisestä on kunnille toivottu

rahoitetaanko niitä jotenkin

tullaan teismin umur tai ymmärretä mutta toivon että ymmärtää ja mitä pidätte merkittävimpinä kokeiluina suhteessa tulevaan vuoteen

mutta tästä vielä tästä työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisesta jossa minusta se toimi

meillä myydä omalla murteessa siinä voi varmaan ymmärrämme on ansiokasta toimintaa

me emme voi vielä tietää mikä kaikki onnistuu ja mikä on hyvästä ja siksi näin tulee se takaa menisivät tätä nykyä luupäätäkään maita kriisin toimia

ajattelen niin että nimenomaan kunnat ovat tässä avainasemassa ja suorastaan syyhyävät päästä tekemään tätä työtä kun ei

näistä kiristyksistä

nyt kaikki lähtee joka jo paasosta vain nyt enää hyviä linja jos nämä linjaukset toistettiin valtiovalta antaa mahdollisuuden

täällä on ansiokkaasti sivuttu varmaan vähän huolestuneinkin mielin tätä maahanmuuton aiheuttamaa painetta kuntakentälle

toinen tärkeä teema joka on noussut esiin liittyy työllistymiseen ja myös kunnan mahdollisuuksiin vaikuttaa oman kuntansa asukkaiden pitkäaikaistyöttömyyteen ja sen hoitoon

nämä asiat muuten eivät ole välttämättä kovinkaan kaukana toisistaan koska maahanmuuton keskeisin tavoite sen onnistumisessa kotouttamiseen asti on ilman muuta työllisyydessä ja sitä kautta löytyvässä elämän merkityksellisyydessä ja myöskin paikassa yhteiskunnassa ja omassa kotikunnassaan

hallitus on toiminut linjakkaasti siinä että kunnat ovat saaneet itse valita haluavatko ne kuntansa alueelle vastaanottokeskuksen ja paikkoja on onneksi löytynyt tämän suuren ihmismäärän keskellä

nyt kuitenkin siirrytään vähitellen ensi vuoden aikana tämän tulevan budjetin aikana siihen vaiheeseen jossa kuntakenttä ottaa vastuun kotouttamisvaiheesta

miten ministeri te ohjeistatte kuntia tämän kotouttamisen toteuttamiseen ja saatatte nämä ihmiset kuntaan esimerkiksi samoilla kieli tai kulttuuritaustoilla samantyyppisille alueille että tämä paine ei ole vain suurkaupungeissa kun aikaa muutama vuosi kuluu

arvoisa puhemies

tuossa ministerin ollessa paikalla kun täällä käytiin läpi opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa sivusin siinä puheenvuorossa jota ajattelin nyt lyhyesti jatkaa tätä varhaiskasvatuksen kokonaisuutta

ensi vuodelle hallitus on esittänyt ja täällä eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen osittaisesta hoitorahasta uudesta joustavasta hoitorahasta jonka tuki vanhemmille on vähän suurempi ja se tietysti kannustaa osa aikaiseen työntekoon pienten lasten vanhempia

mutta aivan kuten teimme valiokunnassa keskustan ryhmä on syytä vieläkin nostaa ensi vuoden budjettia katsoessamme esiin se että ei ole lainkaan varmaa että tuohon varatut rahat ovat oikeassa mittasuhteessa

on erittäin vaikeaa tietysti tehdä uudesta tukimuodosta kustannusarvioita mutta kuulemiemme asiantuntijoiden mukaan ne saattavat olla varsin alakanttiin arvioituja

subjektiivisen päivähoito oi keuden rajaaminen kotihoidon tuen kiintiöittäminen varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirto sosiaali ja terveysministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön osittain siis tämän koko kentän hajauttaminen sitä myötä valtionosuuksien leikkaus joka vaikuttaa pienten lasten päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

niitä voidaan pitää tarpeellisina osittain jopa oikeansuuntaisina mutta jään harmittelemaan sitä että pitkään toivottu ja varsin konkreettisesti köyhyysrajaan ja köyhien ihmisten arkeen liittyvä asia on se että opintotukeen ei tämä hallitus halunnut laittaa huoltajakorotusta